ja teidän vaihtoehdossanne te olette ensiksi päättäneet hallitusneuvotteluissa todella hurjat ja kovat leikkaussummat ihan pelkästään budjettikirja edellä katsoneet lukuja ja todenneet että olisi kivaa leikata näin meillä on tämmöinen ylätavoite ja leikataan nyt koulutuksesta kun muualta ei keksitty

meillä on suomessa maataloudessa yrityksiä jotka kehittävät sellaista maataloutta jossa maahan voi sitoa enemmän hiiltä pystytään arvioimaan miten voidaan tehokkaammin käyttää ravinteita hyväksi ja silloin kun tällaisia tuotteita myydään maailmalle kuluttajakysyntä kasvaa

minun täytyy sanoa että minä ihmettelen että tilanteessa jossa ollaan huolestuneita kansalaisten vaikutusmahdollisuuksista halutaan rajoittaa kansalaisten mahdollisuuksia suoraan valita edustajansa

saisitte hävetä

tämä laki velvoittaa julkista valtaa katsomaan toimintatapojaan uudestaan ja menemään tulevaisuuden maailmaan

se johtaa siihen että politiikkaan tullaan nuorina kasvetaan puolueen sisällä kaikki kasvavat samanlaiseen ajattelutapaan ja kansalaisilla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa puolueen kehitykseen

en tiedä mistä edustaja korhonen puhuu

ehkä tekin tietäisitte enemmän lakiesityksen valmistelusta ja olisitte voinut vaikuttaa siihen enemmän jos teidän ministerinne silloin kun olitte vielä hallituksessa olisi joskus osallistunut ministerityöryhmän kokouksiin

hän osallistui muutaman kerran kun tätä käsiteltiin kymmenen kertaa ministerityöryhmässä ja yhtään esitystä joka olisi tiukentanut lakiesitystä teidän ministerinne ei esittänyt

toivon että edustaja kävisi siellä turvesoilla tutustumassa paikallisiin asukkaisiin ja heidän mielipiteisiinsä turpeen ympäristövaikutuksiin sen vaikutuksiin vesistö ja virkistyskäyttöön sen vaikutuksiin alueen asukkaiden elinmahdollisuuksiin ja sen jälkeen sitten harkitsisi ehkä uudestaan kannanottoaan siitä mikä on suomalaisen maaseudun tulevaisuus

lopuksi arvoisa puhemies

on tärkeää muistaa se että päästökauppa ja eu tason ratkaisut ovat olennaisia juuri siellä koska siellä on kansainvälinen kilpailu mutta mikään näyttö ei osoita että eun ilmastotavoitteiden takia yksikään yritys olisi siirtynyt aasiaan tai muualle

on tärkeää että meidän kaikki energiaratkaisumme tukevat sitä että meillä pyritään vähentämään päästöjä

energiaratkaisuista kokonaisuudessaan on vastuussa ministeri häkämies mutta hallitusohjelmassakin todetaan näiltä osin että me pyrimme suunnitelmallisesti vähentämään turpeen käyttöä energiatuotannossa sen ympäristövaikutusten takia ja siten että sitä ei korvata kivihiilellä

mutta ilmastopolitiikassa suomi on toistaiseksi pystynyt lisäämään teollisuuden toimintaedellytyksiä muun muassa sillä että energiaverotusta on kevennetty enemmän yrityksille kuin mitä päästöoikeudet ovat maksaneet ja uuden teknologian käyttöönottoon on tullut uusia kannustimia jolloin cleantech sektori on kasvanut

eli sekä turvetta että kivihiiltä pitää pystyä suunnitelmallisesti vähentämään energiapaletissa samalla kun me siirrymme yhä enemmän kohti päästötöntä energiatuotantoa ja suomessa tuotettua uusiutuvaa energiaa joka luo meille työpaikkoja ja vihreän talouden menestystä

viime hallituskaudella tosiaan harkittiin sitä voisiko päivähoito oikeutta rajoittaa ja vihreiden vaatimuksesta siihen tuli se että selvitetään onko se ylipäätään taloudellisesti järkevää

itse vastaan ensisijaisesti turpeen osalta sen ympäristövaikutuksista

tämä hallitus ideologisista syistä halusi tehdä tämän leikkauksen vaikka se varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden mielestä on haitallista lasten kehitykselle heikentää pedagogisia valmiuksia juuri niitten lasten kehittämisen osalta jotka tarvitsevat eniten tukea

ne ovat merkittävät ja se on syytä ottaa jokaisen kansanedustajan vakavasti koska vesistöjen ja uhanalaisten suoluontojen tilan pitäisi olla meille jokaiselle suomalaiselle kansallisaarteidemme säilyttämisen kannalta tärkeä asia

näin ollen itse pyrin ministerinä varmistamaan että vesistöpäästöraja arvoja tiukennetaan sekä ohjeistuksella että lainsäädännöllä jotta turvetuotanto niin kauan kuin sitä suomessa on kantaa yhteiskuntavastuunsa

arvoisa puhemies

ministeri vapaavuorta täydentäen korostaisin tosiaan sitä että nyt on tehty ilmasto ja energiastrategian päivitys jossa on arvioitu olemassa olevien tavoitteiden toteutumista

samalla käymme vapon ja muiden toimijoiden kanssa keskustelua siitä että arvokkaat luonnontilaiset suot joilla on merkittäviä suojeluarvoja saataisiin suojelun piiriin eikä niitä ainakaan otettaisi turvetuotantopiiriin

täällä on useampi edustaja tuonut esille sen kuinka itse asiassa päästöjen vähentämisen kustannustehokkuuden kannalta teollisuuden ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta ja vihreän talouden investointien kannalta järkevää on se että varsinaisen päästövähennystavoitteen kunnianhimo on riittävä

mitä kunnianhimoisempi päästövähennystavoite meillä on sitä tehokkaammin päästökauppa instrumenttina ohjaa kotimaisten uusiutuvien käytön lisäämiseen vähäpäästöisiin ratkaisuihin vauhdittaa näitten investointien käyttöönottoa nopeasti

ja energia alalta tulee hyvin paljon sitä viestiä että nyt pitäisi nopeasti asettaa kunnianhimoa pitemmällä aikavälillä ja riittävän korkealle tasolle jotta ne investoinnit lähtevät nyt liikkeelle

sosialidemokraattien puheenvuorot ovat minun mielestäni olleet aika sopusoinnussa sen kanssa mitä hallituspuolueista on sanottu ja kun perussuomalaiset eivät ole vaivautuneet edes olemaan paikalla niin eivät hekään varmaan kovin paljon vastusta sitten käytännössä

vaikka kiinassa edelleen avataan uusia hiilivoimaloita ja hiilipäästöt ovat edelleen kasvussa niin samaan aikaan heidän panostuksensa vähäpäästöisiin puhtaisiin teknologioihin ovat suurempia kuin euroopassa ja yhdysvalloissa

yhdysvallat tekee aika paljon toimia kotimaassa ja tietyissä osavaltioissa vaikka heillä ei ole sitoutumista muodollisesti kioton toiseen velvoitekauteen juuri sen takia että he panostavat myös tähän ympäristöteknologiaan

eli tämän päivityksen ohella muilla toimilla mitä hallitus tekee biotalouden edistämisessä maatalouden ravinnekierron edistämisessä biokaasun muiden näitten hajasijoitettujen energiatuotantomuotojen käytön edistämisessä jätteiden hyödyntämisessä energiaksi yhä enemmän kaikilla näillä ratkaisuilla pyritään siihen että niillä ratkotaan myös samalla ilmastohaastetta ja puututaan ympäristöongelmiin

se vain että euroyhteistyö oli organisatorisesti se pisimmälle mennyt taloudellinen yhteistyö jossa saatiin vietyä näitä ratkaisuja eteenpäin mutta kyllä lähtökohtaisesti tämä on kaikkien eu maiden yhteinen kysymys että miten tällaisia rahoituskriisejä ratkaistaan

eli kyllä me teemme monella saralla töitä ei vain tässä ohjelmassa sen eteen että kotimaiset uusiutuvat energiamuodot saisivat lisää tilaa

tämä on tosiaan hallituksen kyselytunti ja tietysti jos edustaja on sitä mieltä että vihreät on ainoa hallituksessa oleva puolue niin voi puhua toki noin mutta täällä on kyllä viisi muutakin puoluetta

ilmastolakivalmistelu joka tällä hetkellä etenee ja loppuvuodesta virkamiestyöryhmä tulee tekemään esityksen hallituksen päätettäväksi lähtee juuri siitä että yhä paremmin eri sektoreiden maatalouden jätepolitiikan energiapolitiikan toimet tukisivat toinen toisiaan vähäpäästöisen yhteiskunnan rakentamisessa niin että ratkaisut olisivat kustannustehokkaita että se olisi myös maaseudun elinkeinojen iso mahdollisuus ja että yhdistettäisiin tämä vähäpäästöiseen vähäresurssiseen yhteiskuntaan siirtyminen myös taloudellisen kasvun kannalta hyvällä tavalla

meidän päästökauppamme kiristää fossiilisten polttoaineiden ja merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavien energiantuotantomuotojen kustannuksia merkittävästi tulevaisuudessa

eli nämä ovat niitä toimia mitä hallitus tekee ja näitä myös ympäristöministeriössä tehdään ilmastolain valmistelussa ja toisaalta myös ympäristönsuojelulain kokonaisuudistuksessa on tähän liittyviä elementtejä

on tosi tärkeää että suomessa pyritään löytämään ratkaisuja joilla me tuemme kotimaista energiantuotantoa kotimaista uusiutuvaa energiaa ja siihen liittyvää tuotekehitystoimintaa

täytyy muistaa että suomalaisen teollisuudenkin kannalta niitten työpaikkojen kannalta parasta on se että me panostamme ympäristöteknologiseen osaamiseen ja varmistamme että niitten investointien kannattavuus on kunnossa

siihen saakka kunnes päästään päästöttömään energiantuotantoon jokaisen energiantuotantomuodon pitää pyrkiä kantamaan yhteiskuntavastuuta vähentämällä ympäristökuormitusta kaikin mahdollisin perustelluin tavoin

olennaista on mitä perustuslakivaliokunta ja sivistysvaliokunta ovat kirjanneet että yliopistoyhteisö on se jolla on itsehallinto

se että meillä on emeritusprofessoreja jotka puhuvat asioista jotka eivät ole ensisijaisesti heidän omalla tutkimusalallaan ei ole vertaisarvioitu tutkimus

kuntalaiset on itsehallinnon yksikkö ja yliopiston yhteisö on kuin itsehallinnon yksikkö

hallitus on pyrkinyt parantamaan ilmastopolitiikassa tieteen vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon sillä että me olemme perustaneet ilmastopaneelin jonka tutkijat ovat hyvin sitoutuneita tähän työhön ja tehneet hyviä asiantuntija arvioita ja myös selvityksiä ilmastopolitiikan vauhdin parantamisesta myös energiatehokkuuden ja kustannustehokkuuden ja uusiutuvan energian tavoitteiden kannalta mielekkäimmällä mahdollisella tavalla

tätä kautta varmistetaan se että nyt kun vapaudutaan tästä valtion tilivirastoasemasta mikro ohjauksesta vanhasta vasemmistolaisesta suunnitelmataloudesta joka on estänyt yliopistojen kehittämisen sivistysyliopiston vahvistamisen yliopistot itse saavat sen päätäntävallan itselleen

pääsääntöisestihän tämä kuuluu maa ja metsätalousministeriön toiminta alaan mutta me olemme yhteistyössä heidän kanssaan pyrkineet varmistamaan ja yhä enemmän jatkossakin että myös metsäojitusmuodot vastaavat parempia ympäristöstandardeja

ne voivat julkista rahaa jota tulee lisää hyödyntää paremmin omilla prioriteeteillaan löytää erikoisaloja tieteellisin perustein opetuksellisin perustein

on syytä korostaa että ilmastotiede on tutkimuspohjaista tiedettä josta tarjotaan myös ratkaisuja siihen miten ilmastopolitiikan ongelmat voidaan ratkoa

se että me pyrimme myös ennallistamaan mahdollisimman paljon soitamme ja sellaisia ojia joita ei tarvita on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää ja luonnon virkistyskäytön kannalta myös

eli on aika vaikea nähdä mistä yliopistouudistuksesta te puhutte

meidän poliittisten päättäjien tehtävä on luoda ohjausjärjestelmiä ja riittäviä kansainvälisiä sopimuksia jotta me vastaamme tieteen asettamiin vaatimuksiin

tosiasia on se että tällä hetkellä yksikään maailman maa ei riittävässä määrin vastaa tieteen edessä ilmastopäästöjen vähentämiseen ja tätä työtä kannattaa tehdä kotimaassa yhä aktiivisemmin ja kansainvälisesti jotta jatkossa me pystyisimme päättäjinä seisomaan ryhdikkäästi tulevien sukupolvien edessä ja sanomaan että me olemme tehneet oman osuutemme

selvää on se että suomen kannattaa tehdä tämä suunnitelmallisesti ja aikaisessa vaiheessa ja se on kotimaisten työpaikkojen ja talouden kannalta hyvä asia että me panostamme nyt näihin vähäpäästöisiin ratkaisuihin etunenässä

arvoisa puhemies

tätä työtä me teemme eussa ja tämän kotimaisen tiekartan valmistelun yhteydessä ja palaamme eduskunnan kanssa asiaan lähiaikoina

arvoisa puhemies

hallituksen budjettihan on merkittävällä tavalla elvyttävä ja voi sanoa että ne viime viikkoina tulleet täydennykset osoittavat että rahatalouden ja vientiyritysten tarpeisiin on puututtu hyvin

mutta ne ehdotukset jotka kotimaista kysyntää tässä budjetissa pyrkivät tukemaan niin on kuitenkin rehellisyyden nimissä sanottava että ne ovat tulleet jo aikaisemmin perustuneet aikaisempiin suunnitelmiin ja eivät ehkä ole täysin kattavia siinä mielessä että optimaalisesti tunnistettaisiin kaikki tarpeet esimerkiksi pienituloisten ja lapsiperheellisten kulutuksen ylläpitämiseksi

mutta kysynkin ministeriltä sitä että koska meillä sata komiteassa arvioidaan miten perusturvaa voidaan vahvistaa ja miten se voidaan tehdä tavalla joka pitää yllä työllisyyttä ja helpottaa työlliseksi pääsemistä se on tässä tilanteessa aivan olennaista ja toisaalta arvioidaan myös hallituskauden puolivälitarkastuksessa veropolitiikkaa niin pitäisikö samassa yhteydessä arvioida myös keskeisiä tukia koska tässä yhteydessä niillä esimerkiksi lapsiperheiden tuilla on myös kysynnän kannalta keskeinen rooli

tämä tulevaisuusselonteko tuo historiallisesti suomessa esille sen kuinka kaikilla yhteiskunnan eri osa alueilla pitää tehdä voimakkaita toimia niin että päästään vähähiiliseen yhteiskuntaan ja samalla myös elämänlaadultaan parempaan yhteiskuntaan jossa esimerkiksi liikenteen puolella liikkumisen pakko vähenee ja pyritään luomaan palveluita ihmisten lähelle

meidän pitää vähentää ajoneuvoliikenteen autoilun päästöjä ja panostaa sähköautoihin mutta meidän pitää myös ohjata ihmisiä enemmän joukkoliikenteeseen jolloin erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla se tarkoittaa lisää raideliikenneinvestointeja esimerkiksi pikaraitioteitä turussa ja tampereella jolloin se joukkoliikenteen infra mahdollistaa syöttöbussiliikenteen ympäröivälle maaseudulle parantaa joukkoliikenneverkkoa ja vähentää autoilun tarvetta ja painetta jolloin kokonaispäästöjä saadaan nopeimmin alas

on tosiaan sanottava että ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvitaan nopeita toimia ja tämän hallituskauden merkittävimmät saavutukset ovat olleet energiatuotannon ratkaisujen ulkopuolella

ilmastolaki kiertotalousratkaisut kaatopaikkajätteen kielto ne kaikki edistävät sitä että päästöt vähenevät mutta energiapolitiikka seisoo paikallaan ja odottaa niitä mahdollisia ydinvoimahankkeita ja se on surullista

vihreiden mielestä niin kuin nämä energia alan proffat sanovat pitäisi miettiä pitkän aikavälin näkökulmasta päästöjen vähentämistä niin että saadaan suomeen puhtaan teknologian työpaikkoja saadaan omavaraisuutta saadaan vaihtotase kuntoon ollaan itse energiantuottajia ja maailman ongelmien ratkaisijoita

todellakin toivoisin että ministeri vapaavuori ei laita sanoja toisten suuhun ja sen jälkeen lähde arvioimaan muiden lausuntoja kielteisesti niitten omien arvioidensa pohjalta vaan käytäisiin vastuullista keskustelua siitä mikä on yhteiskunnan kokonaisetu

pohjoismaiden sähkömarkkinoilla ne työntävät kallista saastuttavaa lauhdesähköä pois ja alentavat sähkön hintaa ja tuovat suomeen työtä teollisuuteen wärtsilöille ja muille

onko hänen mielestään ja teidän mielestänne ministeri vapaavuori europarlamentti silloin jotenkin väärillä linjoilla kun he sanovat että tässä tilanteessa pitäisi pidättäytyä suurista energiahankkeista venäjän kanssa

että eurooppa pyrkii vahvistamaan energiaomavaraisuuttaan panostaa kestävään energiatalouteen ja että me näemme että energiakytköksilläkin on roolinsa siinä että me mietimme minkälainen arvoyhteisö me olemme

että me ajamme reilua kauppaa kansainvälisiä oikeuksia oikeusvaltiota ja demokratiaa ja että nämä ovat meille tärkeitä arvoja eikä näitä sivuuteta silloin kun tehdään isoja energiaratkaisuja joissa puhutaan vuosikymmenien sidoksesta ennen kaikkea rakentamisaikana siihen että hankkeen on pakko silloin käytännössä toteutua niin että rosatom ja venäjän valtionjohto on siihen koko rakentamisen ajan sitoutunut

arvoisa puhemies

siitä miten saadaan kasvua lyhyellä aikavälillä miten luodaan elinkeinoelämään kilpailukykyä miten saadaan asuntotarjontaa ja kohtuuhintaista asumista ja miten vähennetään päästöjä tehokkaasti

irlannin valtio on ottanut keskeiset irlantilaisten pankkien sitoumukset vastattavakseen ja jos sitä rahaa irlannin valtiolle ei anneta se kaatuu irlantilaisten ihmisten niskoille

jos pääministeri toi esille sen että valtiontalouden suora vaikutus julkiseen talouteen lyhyellä aikavälillä ei ole iso ensi vuonna niin heti kun tästä asuntorakentamiskokonaisuudesta että kuntien kanssa tehdään sopimus päästään ratkaisuun nämä kolme hanketta käynnistävät ison vipuvarren siitä että saadaan kohtuuhintaista asumista ihmisille sinne missä on työtä tarjolla ja saadaan työllisyyttäkin lisää ja niitten rakentamishankkeiden kautta työtä myös niille jotka ovat jo nyt työttöminä

me olemme kulkemassa kohti merkittävää päätöstä siinä tiellä mitä me olemme viime vuosikymmeninä tehneet ihmisten välisen yhdenvertaisuuden ja tasa arvoisuuden toteuttamisessa suomessa

arvoisa puhemies

silloin minimipalkkaa laskettaisiin roimasti sosiaalietuuksia leikattaisiin roimasti

kesäisin paljon aikaa sukulaisten mökillä pohjois kustavissa aivan katanpään kupeessa viettävänä henkilönä olen erityisen ilahtunut siitä että esitys selkämeren kansallispuistosta on saatu hallituksesta ja siitä hallitukselle suuri kiitos

on olennaista tuoda esille se että jos kriisi syvenee niin meillä on mahdollisuus ennakoida portugalin espanjan mahdollisesti italian kehitystä puuttua kiinteistökupliin kannustaa näitä maita nopeasti arvioimaan pankkisektorin tilannetta ennaltaehkäisevästi saneerata sitä ja lisätä yksityistä vastuuta siellä

sen pohjalta tehtiin yhteinen kansanedustajien aloite ja sen kaaduttua kansalaisaloitteen pohjalta olemme päässeet tähän hetkeen

mutta taustalla on myös vuosien ja vuosien työ sitä ennen rekisteröidyn parisuhteen ja muiden vastaavien parannusten toteuttamiseksi

kuitenkin kun puhutaan kansallispuistojen perustamisesta tärkeätä on varmistaa se että puisto rajataan luonnontieteellisin perustein sillä edistetään ympäristönsuojelua ja luontomatkailu on myös toinen keskeinen tekijä jota tällä rajauksella voidaan edistää

nämä raidehankkeet myös lisäävät liikenteen sujuvuutta ja tuovat asemaseuduille palveluja ja sen lisäksi ne vähentävät päästöjä

irlannin valtio antoi laajan vakuuden pankkien sitoumuksista mutta näissä muissa maissa ei näin pitkälle ole menty ja siellä pitää kehittää tätä vastuunkantoa niin että yksityinen sektori vastaa enemmän jos kriisi syvenee

haluan ensiksi kiittää niitä jotka ovat tehneet todella elämäntyötään ja eläneet omaa arkeaan siinä että nämä parannukset ovat suomessa edenneet

eli kysymys on siis ilmastopolitiikan kasvun kohtuuhintaisen asumisen ja oikeudenmukaisen sosiaalipolitiikan sekä elinkeinoelämän edellytysten yhteensovittamisesta ja tätä näkökulmaa tässä hallitusohjelmassa on laajemmin muuallakin

ne pohjois kustavin ja vakka suomen alueet jotka on nyt otettu tähän kansallispuiston piiriin ovat alueelle tulemisen kannalta keskeisiä luontomatkailureittejä kuten katanpään alue

vihreille ja itselleni yhteiskunta on paras silloin kun se kohtelee kaikkia jäseniään yhdenvertaisesti ja mahdollistaa jokaisen nuorena täysimääräinen

elinkeinoministeri toi esille miten lain mukaan olemassa olevia hakemuksia käsitellään mutta tässä todetaan myös että kataisen hallituksen ohjelma on voimassa sieltä se kirjaus löytyy

nuoren täysimääräisen kyvyn ja mahdollisuuden olla omanlaisensa olla unelmineen toiveineen ajatuksineen ja seksuaalisine suuntautumisineen tasa arvoinen ja yhdenvertainen

ylipäätään alueen kansallispuistoon lukeutuvista alueista valtaosa on jo tällä hetkellä suojelun piirissä mutta kansallispuistostatuksella ennen kaikkea voidaan varmistaa alueen johdonmukaista kehittämistä kokonaisuutena eri luontotyyppien kestävän kehityksen varmistamista kestävän kalakannan turvaamista mikä on alueella erityisen tärkeää ja on tällä hetkellä monin tavoin jopa uhattuna

lisäksi tässä sovitaan että selvitetään windfall veron joka on toteutuksessa osoittautunut hirveän hankalaksi saada komissiossakin hyväksyttyä korvaamista ympäristö tai kulutusverolla ja valtiovarainministeri tässä lähtiessään sanoi että on vakaa pyrkimys tuoda tällainen esitys budjettiriihessä käsittelyyn jolloin parempi vero tulisi sitten ohjaamaan kulutusta kestävällä tavalla windfall veron sijaan joka on osoittautunut hyvin hankalaksi käytännössä ottaa käyttöön muun muassa johtuen komission arvioista sen kilpailuneutraliteettivaikutuksista

se tukee myös laajemmin saaristomeren alueen ja laajemmin rannikkoalueidemme tässä lähistöllä kalakantojen turvaamista että tällä alueella on tämmöinen kalakantojen turvaamisen laajempi kokonaistavoite

me hyväksymme ihmisten erilaisuuden ei ole toiseutta ei ole me ja ne muut jotka ovat vähän erilaisia vähän pelottavia vaan me näemme että yhdessä me kaikki suomalaiset olemme vahvoja kun me sallimme toistemme erilaisuuden

ehkä voisi tämän alustuksen jälkeen hieman harmitella sitä että vakka suomen puolella keskustelu on lähtenyt toiseen suuntaan kuin tuolla satakunnan puolella tämän puiston perustamisesta

sitä voi vähän ihmetellä koska ne huolet mitä on tuotu matkan varrella esille on varsin hyvin huomioitu hallituksen esityksessä

tämän lakimuutoksen kannattajat ovat kertoneet paljon inhimillisiä tarinoita siitä miten tämä lisäisi heidän hyväksyntäänsä yhteiskunnassa heidän läheistensä hyväksyntää

näin vihreänä kansanedustajana täytyy todeta että tässä kansallispuistoesityksessä on jo nyt niin monta reikää ja poikkeusta laitettu että se on kansallispuistoissa aika poikkeuksellista ja osoittaa poikkeuksellista valmiutta kuulla myös sitä kritiikkiä jossa on ollut jonkin verran myös asiasisältöä eikä vain tunnetta mukana